juuri tämän operationaalisen toiminnan jatkuminen yhdessä kokonaisuudessa valtion käsissä voidaan varmistaa perustamalla tämä sataprosenttisesti omistettu tytäryhtiö metsähallituksen sisään mutta kertaan sille ei siirry haltuun hehtaariakaan eikä edes aariakaan suomalaista kansallisomaisuutta

keskusta esittää tässä sekä verotulojen kartuttamiseksi konkreettisen veroparatiiseja suitsivan esityksen että rakenteellisen uudistuksen joka takaa terveyspalvelut suomalaisille

kun ministeri kuvasi sitä kehityspolitiikan ja ilmastopolitiikan yhteyttä itse kutsun sitä oikeastaan kohtalonyhteydeksi molemmissa täytyy onnistua tai hukka perii siinä on se riski että emme pysty pitämään kiinni jommastakummasta velvoitteesta joko kehityspolitiikan tai ilmastopolitiikan osalta

päinvastoin poistoja rajoittamalla energia ja muita veroja kiristämällä yritysten kannattavuus heikkenee niitten tuloksentekokyky heikkenee ja niitten veronmaksukyky heikkenee

sille myönnetään oikeus harjoittaa metsätaloutta niillä osilla valtion maita joilla on tämä tuottovaade mutta tällä yhtiöllä ei ole mitään asiaa sinne muille tase erille kuuluville alueille

silloin joudumme tilanteeseen että emme lunasta niitä lupauksia mitä ilmastopolitiikassa on tavoiteltu

esitin ryhmäpuheenvuorossani lukuisia keinoja yritysten kasvun edistämiseksi

olisi mielenkiintoista kuulla valtiovarainministeriltä kuinka suuren osan nuo tuhat suurta yritystä tästä miljardin alesta saavat

erityisesti kehitysmaat varmasti katsovat hyvin tarkoin yrittävätkö esimerkiksi eu jäsenmaat toteuttaa homman sillä tavalla että ikään kuin laskevat kahteen kertaan asioita

meidän väitteemme on että ne hyötyvät eniten valtaosan yrityksistä jäädessä pakkaselle näistä uudistuksista

arvoisa puhemies

keskustan mielestä ei ole oikein että kolmannes kemi tornion aloituspaikoista loppuu neljännes keski pohjanmaan aloituspaikoista loppuu viidesosa etelä karjalan aloituspaikoista loppuu ja niin edelleen

hienoa

mitä konkreettista esitettävää teillä on miten valtion verotuloja kasvatetaan ja tähän maahan luodaan uutta yrittäjyyttä uusia työpaikkoja

kiitän valiokuntaa siitä muutoksesta että halusitte vielä varmistaa että tämä yhtiö yhtiölaissa noudattaa näitä yhteiskunnallisia velvoitteita joita eduskunta koko metsähallitukselta ja sen yksittäisiltä osilta vaatii

opetusministeri gustafsson ammattikorkeakouluilla on koulutuksen lisäksi myös elinkeinoelämän kehittämistehtävä

kun raha on niukkaa uhka on itse asiassa se että eun sisällä päästökauppatuloja ei pystytä lainkaan käyttämään jäsenmaissa itsessään uusiutuvan energian edistämiseen ja päästöjen vähentämiseen niin kuin se alkuperäinen tarkoitus päästökauppatulojen käytön suhteen oli

ja ainakaan tämä hallitus ei aio tehdä senkaltaisia tasesiirtoja että suomalaisten kannattaisi olla mistään huolissaan

yhdessä alueen yritysten kanssa ne antavat merkittävän tuotekehityspanoksen tulevaisuuden mahdollisuuksien etsimiseksi ja samalla tarjoavat opiskelijoille käytännönläheistä mahdollisuutta perehtyä työelämään

yhtä asiaa olen jäänyt tässä keskustelussa himpun verran kaipaamaan ja se on tuo kehityspolitiikan ja ilmastopolitiikan kohtalonyhteys

voin vakuuttaa teidät edustaja salolainen

kun tähän lisätään hallituksen tiukentunut linja uusiutuvaa energiaa kohtaan kotimaassa minusta tuntuu että olette tiellä joka johtaa uusiutuvan energian kasvutavoitteitten rapistumiseen ja ei myöskään saavuteta kehityspolitiikan tavoitteita

oletteko valinneet hajota ja hallitse taktiikan koska tänä vuonna kouraisette ammattikorkeakouluilta

lopuksi arvoisa puhemies vielä sana saamelaisista joihin perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja kiinnitti huomiota

kehityspolitiikan tarkoitushan on tietenkin parantaa ihmisten fyysisiä elinoloja henkisiä elinoloja ja sitä kautta mahdollisuuksia vaikuttaa itse omaan elämäänsä

onko ensi vuonna ja sitä seuraavana vuonna lukioiden ammattiopistojen ja yliopistojen vuoro

tämä nyt annettu lakiesitys ei millään tavalla heikennä saamelaisten asemaa ja se on ollut tärkeä asia tässä niin lain valmistelussa kuin nyt eduskuntakäsittelyssäkin

toisaalta vaikka terveydenhuolto ja koulutus kehittyvät vesihuolto ja ruokahuolto paranevat ja pienyrittäjyyttä edistetään kaikki nämä hyvät asiat uhkaavat helposti valua hukkaan mikäli ilmastonmuutosta ei pystytä pysäyttämään ja hillitsemään koska se uhkaa juuri vesi ja ruokapulan kautta maailman kaikkein köyhimpiä ja herkimpiä maita

kun olin tuolla rovaniemen kuulemistilaisuudessa missä oli lukuisia saamelaisten edustajia ja he antoivat lausuntonsa tästä lakiesityksestä niin siellä tilaisuudessa kävi ilmi itse asiassa hyvin syvä luottamus saamelaisten ja metsähallituksen toiminnan välillä

ja nykytila ei heikkene joten tuolle luottamukselliselle suhteelle minkä varassa metsähallituksen koko toiminta lepää lapissa on erinomaiset edellytykset myös näitten lakimuutosten jälkeen

arvoisa puhemies

kiitän edustaja jungneria siitä rohkeudesta että avoimesti toitte myös tiedotusvälineisiin esille sen että nykyinen viritys tuosta enkelisijoittajien kannusteista ei toimi

euromaiden yhteistyö ei ole toiminut kuten odotettiin

odotamme mielenkiinnolla ja toivomme että siitä tulee esitys joka oikeasti edistää yksityisen rahan saamista investointien tukemiseen kuten edustaja turunen aivan oikein täällä peräänkuulutti

valtiovarainministeri urpilainen te olette monesti kehunut vakuuksia

maaseudun asukkaat joita tämä velvoite koskee kyllä ymmärtävät kohtuullistetun tason ja siitä sen yksinkertaisimman käytännön ratkaisun

mutta kreikan valtio ei voinut noita vakuuksia järjestää ei aiemmin aikaisemmille hallituksille eikä myöskään teille

sen sijaan kreikkalaiset pankit ostivat suomen mukaan antamalla arvopapereita nipun ja vastineeksi ne saivat euromailta tuen

poliitikot puhuvat omaa mongerrustaan integraation syventämisestä yhteisvastuun kasvattamisesta ja julkeimmat jopa valtioiden välisestä darwinismista jossa valtaa on vain sillä jolla on rahaa

säädös parantaa ympäristönsuojelun tasoa koska nyt ihmisillä on omasta itsestään lähtevä halu ja motivaatio kohentaa niitä järjestelmiä

mutta miksi te järjestitte sen teatterikappaleen missä juhlallisesti kreikkalaisen kolleganne kanssa olette allekirjoittavinanne sopimusta ja käytännössä pistätte nimeä teille osoitettuun kirjeeseen

kun tiedetään mitä vaaditaan niin ne ovat helposti perusteltavissa ja ymmärrettävissä oman talousveden lähiympäristön suojelun takia

arvoisa puhemies

miksi moinen vaiva

me haluamme uudistusta koska se on välttämätön

olisiko aika luopua jatkuvan kasvun utopiasta

kunnille on tulevaisuutta pohdittaessa ensiarvoisen tärkeää tietää sallitaanko kun tien yhteistyö aito yhteistyö terveyspalveluiden järjestämisessä myös tulevaisuudessa vai pystyykö hallitus kieltämään sen koska selvitysten lopputulokset ja mahdolliset liitospäätökset riippuvat juuri siitä onko yhteistyö mahdollista vai ei

petämmekö itseämme jos uskottelemme voivamme hoitaa avaruudelliset velat tulevan vuosikymmenen talouskasvulla yhden maapallon voimavaroin

keskusta haluaa että suomi on aktiivinen kansainvälinen toimija eussa ja sen ulkopuolella kun ratkotaan ihmiskunnan kannalta suuria kysymyksiä

arvoisa puhemies

näitä ovat ruuan ja puhtaan veden riittävyys kasvavalle väestölle luonnonvarojen ylikulutuksen lopettaminen ilmastokriisin ratkaiseminen ihmisoikeuksien ja rauhan edistäminen

jo hallitusohjelmaa laadittaessa todettiin että kuluvan kauden ensimmäiset vuodet ovat vahvan talouskasvun aikaa minkä jälkeen kasvu oleellisesti hiipuu

kunnat voivat odottaa sote lain valmistumista

selvityksiä voidaan käynnistää

päätöksiä ei voida eikä tarvitse tehdä ennen kuin tieto sote laista ja yhteistyömahdollisuuksista on selvillä

se hiipuminen on ollut paljon oletettua jyrkempää se on aivan totta mutta suunta on ollut selvillä jo silloin kun ensi vuoden budjettia on valmisteltu

kun myönnätte tämän että viime kevään kehyspäätösten vaikutus on alle nollan niin osaatteko jo nyt arvioida kuinka suuria sopeutustoimia tulette ensi kevään kehysriihessä tarvitsemaan jos miellätte omia tavoitteitanne toteuttaa

siellä todellakin on niitä elvyttäviä toimia

elvyttäviä toimia ovat kansalaisten kulutusmahdollisuuksia ja ostovoimaa parantavat toimet rakentamistoimet ja monet muut toimet vielä tähän asiayhteyteen kaksi bastos kuivurista otetaan jo puujunista esiin kuusi speedy viitanen petra kuusisto vastus kuin taidossa puheenjohtaja e

arvoisa puhemies

euroopan unionin tavoitellessa eurojärjestelmää ilman kriisiä lopputuloksena saattaakin olla eurojärjestelmä ilman demokratiaa

velkaongelma pysyy mutta päätösvalta menee

keskustan eduskuntaryhmän mielestä hallituksen olisi pitänyt keskittyä luomaan taloudenhoidoltaan vastuullisten jäsenmaiden rintamaa joka haluaa vakauttaa euron mutta säilyttää kansallisen itsemääräämisoikeuden budjettivallan ja rajata veronmaksajien vastuut selvästi

arvoisa puhemies

me keskustassa olemme huolissamme maan taloudesta

siksi haluamme edistää yrittäjyyttä ja työtä

paitsi että hallituksen esitys lisää byrokratiaa se lisää myös puun korjuukustannuksia

valitettavasti hallituksen teot eivät tue näitä tavoitteita

teillä ei ole tekoja kasvun ja yrittäjyyden puolesta ja kuntasähläyksenne uhkaa romuttaa toimivien palveluiden tuotannon ratkaisematta itse ongelmaa

katsoimme ettei suomi kuulu alueeseen johon tuli talouden rakenteiltaan tuottavuudeltaan ja toimintakulttuuriltaan hyvin erilaisia valtioita

kertokaa nyt pääministeri katainen kuinka paljon talous kohenee jos kuntaremontti tehdään nuottienne mukaan

nyt olemme tahtomattamme kysymässä voidaanko talous ja rahaliiton valuviat vielä korjata

millä ehdoilla suomi voi olla tukemassa euron vakauttamista

kolmannen kerran haluan kiittää työmarkkinajärjestöjä raamisopimuksesta hyvä näin

keskustan eduskuntaryhmä on valmis yrittämään nykyisen valuuttamme euron pelastamista mutta emme hinnalla millä hyvänsä emme hinnalla millä hyvänsä

edelleen haluan sanoa sen että vaikka hallitus hiukan hyvittelee suuryrityksiä niin pienyritysten joihin työpaikat syntyvät kustannukset nousevat ja verotus kiristyy hallituksen päätösten takia

jos haluamme pelastaa yhteisvaluutan sääntöjä on noudatettava tinkimättömästi sääntöjen rikkojia sanktioitava automaattisesti ja jokaisen jäsenmaan vastattava itse veloistaan

arvoisa puhemies

pääministeri totesi omassa puheessaan että hallitus on tehnyt veronkorotuksia ja leikkauksia tasapainotustoimia mutta maali on karannut koko ajan

ylivelkaantuneiden maiden kohdalla on tehtävä velkasaneeraus

juuri tästä keskusta on puhunut koko vaalikauden ajan

me olemme vaatineet teiltä välittömiä ihmisten ja yrittäjien ymmärrettäviä kasvua käynnistäviä toimia

nimittäin mitä pitemmälle tällaiset konkreettiset kasvupanostukset menevät sen kauemmin kestää että suuntaa voidaan kääntää

arvoisa puhemies

hän miettii miten hänen ikääntynyt äitinsä pärjää kun taloyhtiö ei pysty hissiremonttia tekemään kiitos hallituksen leikkausten joutuuko tämä iäkäs äiti laitoshoitoon

nyt on kiitoksen aika koska yhden säästöesityksen te toteutitte

nyt odotimme että tulisi suunnanmuutos joka kääntää suomen yrittäjyyden ja työn linjalle mutta valitettavasti ei

se voi johtaa kurjistumisen kierteeseen jossa supistuva talous ja leikkaukset seuraavat toisiaan tavalla joka saa kansalaiset kadulle kaatamaan hallituksia

kiitos siitä

suomalaiset laajasti tukevat kotimaisen energiantuotannon lisäämistä työpaikkojen ja rahavirtojen saamiseksi kotimaata elvyttämään